timo kaunisto aivan oikein sanoi että ei tämä välimatka voi estekään olla mutta tulevaisuuden pyrkimyksen pitää olla että päästään saman katon alle

vanhempien esimerkki ja perheessä toteutettu lastenkasvatus on se keino jolla tätä pystytään pikkuhiljaa muuttamaan terveeseen oikeaan suuntaan

arvoisa rouva puhemies

millään lakimääräyksillä tai asetuksilla tätä ei valitettavasti pysty kunnolla tekemään vaan hyvällä kasvatuksella ja lasten ja nuorten oikealla ohjaamisella tämänkin asian piirissä saadaan parhaat tulokset

jos pelkästään lain ja hinnan keinoja joudutaan käyttämään sillä ei tunnetusti ole hyvää lopputulosta vaan perheissä ja kodeissa on tämän vaikean asian

rohkaisevaa on että työ ja elinkeinoministeriö ilmoitti viime viikolla että työttömyyden kasvu on hidastunut selvästi kaikilla talouden päätoimialoilla

käsittelyssä oleva hallituksen lakiesitys on mielestäni joiltakin osin hieman epävarma koska näen sellaisen mahdollisuuden tässä kuitenkin olevan että tämä valvontarangaistukseen tuomittu henkilö kuitenkin pystyy kohtuullisen vapaasti toimimaan nykyisillä viestintävälineillä mitä tulee esimerkiksi huumekauppaan tai vastaavaan toimintaan

voi sanoa sen maa ja metsätalousvaliokunnan viime viikolla tekemän retkeilyn pohjalta kun tapasimme poliisin edustajia että siellä todella poliisipäällikölle on kyllä kiitokset annettava siitä vahvasta otteesta millä hän poliisilain nojalla turvasi paikallisten ihmisten turvallisuuden antamalla petoeläinten poistolupia sellaisen määrän että todella saatiin niitä pihapiireissä asuvia karhuja poistettua tosin ei kaikkia

otetaan se debattiosus edustajia ruhanen lernerin oikea ratkaisu

kuka sen takaa

mitä tulee näihin riskeihin tämän lakiesityksen hyväksymisessä niin ymmärrän että tämä on hallituksen yksimielinen esitys ja näin ollen kohtuullisella varmuudella läpi menevä asia

mutta toivon arvoisa puhemies että lakivaliokunta hyvin syvällisesti tutustuu tähän esitykseen ja puuttuu näihin epäkohtiin

kyseessä on hyvin vahva panostus työllisyyden edistämiseen jolla nuorisotyöttömyyden kasvu saadaan pysäytettyä ja yhä useampi nuori työllistetyksi

riistavahinkolakihan on tähän maahan säädetty sitä varten että sillä korvataan ihmisen omaisuudelle tai elinkeinoille aiheutuvat vahingot esimerkiksi maataloudelle metsätaloudelle porotaloudelle aiheutuneet vahingot

viittaan tässä sakonmuuntorangaistusasiaan jossa on monessa tapauksessa ollut suuria ongelmia kun on piittaamattomasti sakoista välittämättä suoritettu muun muassa törkeitä varkauksia

nuorisotyöttömyys on myös vahvasti tulevaisuuskysymys

työllistyvätkö nuoret valmistumisensa jälkeen vai onko edessä yhteiskunnasta syrjäytyminen

ongelmaksi on vain muodostunut se kun petokannat kasvavat että nämä riistavahinkolain perusteella maksettavat korvaukset viipyvät ja viipyvät kun rahaa ei ole

pahoin pelkään että tulevina vuosina kun valtiontalous kiristyy ja näitäkin rahoja leikataan suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaukset viipyvät ja niitä sitten uskoakseni tullaan myös leikkaamaan kun rahaa ei kerta kaikkiaan ole

valiokunta muistuttaa mietinnössään että työttömyyden hillitseminen edellyttää jatkossakin määrätietoisia työllisyys ja koulutuspoliittisia toimenpiteitä

kyllä itsenäisellä valtiolla kuten suomella pitää olla varaa sellaiseen politiikkaan että me pystymme turvaamaan ihmisten turvallisuuden kaikkialla tässä maassa ja ennen kaikkea sen että nämä riistavahingot ja erilaiset siihen liittyvät ongelmat pystytään pitämään kohtuullisessa koossa että ei pääse tapahtumaan sellaisia ylilyöntejä kuten lieksassa saimme havaita samoin myös kuhmossa

metropoliselonteko on todella hyvin laaja ja seikkaperäinen selvitys mitä todella metropolialueella suomen ainoalla metropolialueella suur helsingissä tapahtuu

mietinnössä nostetaan esille myös hallituksen lisäpanostukset telakkateollisuuden työllisyyden parantamiseen alan selviämiseksi laman yli

näiden asioiden saaminen kuntoon niin että huomioidaan tämän koko metropolialueen yhteinen tuleva saatavissa oleva maksimaalinen etu on hyvin kirjattu tähän selontekoon ja se mitä tulisi tehdä

toivottavasti uuden riistahallintolain aikana tulevina vuosina saadaan tämä asia vakiinnutettua sellaiselle tasolle että jokainen ihminen olkoon hän sitten tiheämmässä taajamassa tai tuolla sydänmaaseudulla tai peräti syrjäseudulla asuva voi tuntea joka aamu ja ilta olonsa turvalliseksi

laivanrakennuksen alihankintaketjuhan ulottuu tässä maassa hyvin laajalle ja sen vaikutukset eri puolilla suomea ovat merkittävät

mutta aivan yhtä ansiokkaana arvoisa puhemies pidän sitä että tässä samaisessa selonteossa on myös huomioitu että metropolialueen huomioiminen omilla politiikkalohkoillaan ei ole missään nimessä eriyttävää politiikkaa vaan se tahtoo nimenomaan sanoa sitä että suomen kokonaisetua siinä ajetaan ja on aivan ansiokkaasti otettu tähän selontekoon myös osio koko suomen voimavarojen käyttöön ottamisesta

tällä pystytään käynnistämään yli miljardin euron investoinnit tulevana kesäkautena ja siitä eteenpäin mikä on merkittävää rakennusalan työttömyyden hoidossa

rakennusala on telakkateollisuuden tapaan ala jolla lama on näkynyt voimakkaana kysynnän vähentymisenä ja sitä kautta työttömyyden kasvuna

tarvitaan metropolialue mutta tarvitaan sen taakse myös menestyvä maaseutu joka tukee sitten tätä metropolialuetta ja päinvastoin

arvoisa herra puhemies

holhoustoimen siirryttyä kunnilta pois uuden lain myötä on selkeästi ollut havaittavissa sellainen ilmiö että tämä paikallistuntemus sitä kautta olennaisesti heikkeni

onko ministerin mielestä tämä asia nyt niin hyvällä mallilla että voitaisiin varmistaa sen holhottavan omaisuuden säilyminen koska on kuitenkin tiedossa se tosiasia että kun välimatkat kasvavat ja tämän holhoojan ja holhottavan välinen toistensa tuntemus heikkenee niin se on selkeästi heikennys siihen tilanteeseen mikä aikanaan oli

on hyvä että tämä vuosia vuosia kestänyt farssi saatiin nyt loppumaan ja syntyi uusi laki joka täyttää nyt sanotaanko rimaa hipoen ne vaatimukset että suomessa päästään lailliseen tilanteeseen

ylikansalliset pankki imperiumit ovat ottaneet taloudesta liian vahvan kurkkuotteen

lähtökohta pitää tulevaisuudessakin olla että aktiivisesti viljelytyötä tekevien ihmisten tulevaisuus ja elinkeinon harjoittaminen turvataan

onko oikein että jätämme tuleville sukupolville maksettavaksi valtavan velkataakan joka on aiheutunut tiettyjen intressitahojen kasinotalouden harjoittamisesta

tiilikainen ansiokkaasti äsken esitteli on tullut valtaa pitäväksi menetelmäksi maaseudun haja asutusalueen jätevesiä käsiteltäessä

samalla pitää totta kai huomioida myös perustuslakiin kirjoitettu maanomistajan oikeus saada omistamastaan omaisuudesta kohtuullinen tuotto ja tasapainon hankkiminen näiden kahden asian välille näissä eu olosuhteissa on joskus erittäin vaikeaa

siksi on tärkeää että valtiovalta kantaa tästä sen oman riskin niin kuin tässä monessa puheenvuorossa on jo tullut monen edustajan ja myös arvoisan ministerin suulla todettua

arvoisa rouva puhemies

ihmettelen eikö tässä maassa ministeriötasolla tiedetä virkamiehistön keskuudessa vielä sitä että kansalaisille määrättävistä velvollisuuksista pitää aina säätää lailla

on tärkeää aivan kuten ministeri sirkka liisa anttila aivan oikein sanoi että nämä tällaiset vaikeat tilanteet pitää pystyä eu tasolla torjumaan ettei niitä tuoda tänne suomalaisen byrokratian pyöriteltäväksi koska siellä jo sovittu asia on helpompi saada täällä läpiajettua

mutta kylmä totuus on kuitenkin se että kun katsotte tämän päivän vientitilastoja miten suomen teollisuus vie tavaroita ulkomaille millä suomi elää niin tämä tilasto kertoo vääjäämättä että meillä on menossa selvä alamäki häviämme markkinoilla koko ajan

kolmantena arvoisa puhemies on sitten tämä että yhteispäätösmenettelyn mukaisesti euroopan unionissa nämä vaikeat tilanteet tulevat varmasti lisääntymään saamme niihin varautua mutta kun sen tiedämme niin tällä järkevällä menettelyllä ongelmat pystytään etukäteen torjumaan

pääministeri sipilä on ottanut tämän viestin vakavasti kuten koko hallitus mutta en jaksa ymmärtää tällaista jatkuvaa valittamista ja sitä että me tumput suorina odotamme jotakin päivämäärää

tässä on nyt tekemisen aika eikä tällaisen turhan jaanaamisen jotta kuka tuli ensin tai kuka tulee viimeisenä

tämä kuitenkin on selkeä edistysaskel sillä hallituksen valitsemalla tiellä että digitalisaatiota edistetään kaikin käytettävissä olevin keinoin

tähän asiaan liittyy kuitenkin sellainen tosiasia joka kannattaa eduskunnan huomioida kaikkia päätöksiä tehtäessä nimittäin koko maan alueellahan meillä ei ole käytössä vielä nopeita laajakaistaverkkoja

elikkä tämän suhteen kun digitalisaatio etenee eduskunnan on kyllä pidettävä huoli siitä että nopeat laajakaistayhteydet aidosti rakennetaan tähän maahan kaikkialle

kun digitalisaatio taas kerran ottaa yhden askeleen tämän hallituksen esityksen myötä eteenpäin niin otetaan yhtä vakavasti se että kaikkiin suomen kuntiin rakennetaan ne runkoverkot kuntoon yhteiskunnan varoilla ja yhteiskunnan tuella

nyt kun tämä sähköinen asiointi toivon mukaan ottaa oikein kunnon kilpailukykyloikan tässä tämän hallituksen aikana ja samaan aikaan tehdään sote uudistusta joka myös on äärimmäisen tärkeä uudistus niin kysyisin paikalla olevalta ministeriltä

kun tämän sähköisen asioinnin uutta pohjaa luodaan nyt kokonaan niin yksi sosiaali ja terveydenhuollon suuri ongelmahan on se että meillä on erilaisia potilastietojärjestelmiä eri kunnissa

tämä ei suinkaan liene digitalisaation tarkoitus vaan pitää laittaa systeemit kuntoon ja sen jälkeen voimme hyötyä siitä pitkälle tulevaisuuteen

sitten tietenkin äärimmäisen tärkeitä ovat nämä erilaiset tiedotteet jos kriisiaikana joudutaan tiedottamaan kaikille kansalaisille siinähän se on äärimmäisen tärkeä

ollaanko nyt luomassa suomeen sellaista yhtä järjestelmää jonka avulla voidaan kehittää koko digitaalista terveydenhuoltoa paljon tehokkaammin

mutta käytännössä esimerkiksi television kuvan välittäminen reuna alueille suomessa on minun kotikunnassani ilomantsissa ja muillakin reuna alueilla ihan selvä ongelma

yhdysvalloissahan tästä on hyviä kokemuksia muun muassa veteraanien terveydenhuolto on järjestetty niin että samalla kortilla saa palvelun olipa se sitten havaijilla tai alaskassa sillä ei ole väliä

kun yleisradio ohjelmat tulevat korkealaatuisina se on hieno juttu mutta se kun on ulkoistettu digitalle tämän digitaalisen verkon hoitaminen niin käytännössä on niin että meillä on valtavat alueet joilla ei kerta kaikkiaan saa sitä kuvaa näkyviin vaikka digitan mittauksissa sanotaan että siellä täällä näkyy

nimittäin uskallan sanoa omasta kokemuksesta ja myös onnellisena isovanhempana että äiti ja isä ovat lapsen parasta oikeutta kaikissa olosuhteissa aina ja sitä voidaan täydentää erilaisilla järjestelmillä

tosin sillä tässä maassa kyllä raakasti ratsastetaan ja uhkaillaan että komissio puuttuu siihen ja tähän ja tuohon mikä on hyvin murheellista sinänsä

edustaja satonen tässä käytti hyvän puheenvuoron esitteli tässä asiassa sen että myös tämä sosiaalinen puoli tässä lainsäädännössä on edelleen ollut olemassa se ei ole hävinnyt minnekään

esimerkiksi natura asiasta pyydettiin ennakkopäätöksiä komission tuomioistuimelta mutta korkein hallinto oikeus ja pekka hallberg estivät sen vaikka siinä olisi ollut aito mahdollisuus hoitaa asia tyylikkäästi ja saada ennakkopäätös niin kuin tulisi toimiakin jolloin se olisi kaikille avoin ja yhteisöoikeuden kannalta myös meidän kannaltamme turvallinen vaihtoehto

kyllä perhepiiri on se joka lapselle turvaa antaa ja sen jälkeen sitten on isovanhemmat ja muut siinä ympärillä ja koulu ja myös päiväkoti se oikeus on edelleen olemassa ei sitä olla viemässä minnekään mutta te kaivatte tässä mörköjä esille joita ei ole olemassakaan

toivotaan nyt sen verran että maailmanmarkkinoilla tämä nikkelin ja yleensä metallien hinta lähtisi nousemaan mikä toisi tälle yritystoiminnalle katetta ihan omasta takaa

mitä tulee edustaja salolaisen kantaan siihen että tehdään luonnonsuojelulla niin tai näin niin toivotan pertti salolaisen tervetulleeksi ilomantsiin tutustumaan mitä on valtion mailla tehty luonnonsuojelutoimenpiteinä

ja toinen on tietenkin se että parhaillaan elinkeinoministeriö neuvottelee ostajien kanssa siitä kuka ostaisi tämän koko yrityksen itselleen ja lähtisi tekemään tätä tuotannollista toimintaa

jos tämä on luonnonsuojelua siitä olemme edustaja salolaisen kanssa hieman eri mieltä

kodin turva on parasta turvaa sitä ei millään mikään korvaa

arvoisa herra puhemies

toivoisin että tässä asiassa huomioitaisiin myös autovuokraamojen asia koska nehän todellisuudessa toimivat siinä ympäristössä jossa myös nämä tällaiset ympäristöseikat huomioidaan

esimerkiksi liikematkalta pohjoisesta suomesta tänne saapuva vuokraa täältä auton ja sitten hän käyttää sitä täällä ja jättää sen oman autonsa sinne kotikuntaansa jolloin säästetään selkeästi polttoainetta ja ympäristöä

toivon että tässä autoverolain ja arvonlisäverolain muutoksessa tämä asia huomioidaan ja verot saadaan sille tasolle että myös autovuokraamoiden kustannuksia ei nosteta tietoisesti

suhteellisuuden toteutuminen on totta kai äärimmäisen tärkeää ja nykyisellä systeemillähän se suhteellisuus ei kunnolla ole toteutunut

se on ihan oikea ratkaisu

ensimmäiset merkit talouden kasvu uralle saamisesta ovat jo tapahtuneet ja tätä tilannetta meidän tulee parhaamme mukaan edistää kaikin keinoin mitä suomen eduskunta pystyy tekemään

en näe siinä minkäännäköistä riskiä

tällä hetkellä suomessa elämme tilanteessa että vain metsäteollisuudella tuntuu menevän todella hyvin mutta kaikilla muilla kaupan aloilla viennissä on vaikeuksia tätä karua kieltä kertovat meille kaikki vientitilastot

on aivan oikein että puolueet tekevät omia vaaliohjelmiaan tulevat julki omilla aatteellisilla painotuksillaan ja saavat sitä kautta kannatuksen eivätkä tilapäisesti muutaman kuukauden kestävällä sopimuksella

sen pitää olla tietenkin puuta sen pitää olla turvetta peltoenergiaa vesivoimaa tuulivoimaa myös aurinkoenergiaa

en jaksa ymmärtää tällaista keskustelua että me poltamme ihan sumeilematta miljoonia tonneja kivihiiltä ja sitten hyökkäämme kotimaista energiaa vastaan

ja siihen vaikuttamalla tarjoamalla ihmisille töitä pystymme vaikuttamaan valtiontalouden hyvään tilanteeseen ja ennen kaikkea luomaan sitä hyvää muillekin ei vain pelkästään niille ihmisille jotka ovat tällä hetkellä vaikeuksissa

esimerkkinä mainitsen arvoisa puhemies lopuksi sen että olen huomannut viime päivinä rankkaa keskustelua siitä saako sitä kohta uunia ja kesämökillä saunan kiuasta lämmittää puulla koska siitä tulee kuulema pienhiukkasia niin paljon että maailma pilaantuu

tärkeää olisi että kotimaiseen suuntaamme ja tuontienergiaa vähennämme

on erittäin hyvä asia että suurissa vesihankkeissa tämä intressivertailu tehdään kiihkotta ja rauhallisesti ja tosiasioihin perehtyen eikä sillä tavalla kuten tässä salissa kun tämä keskustelu ryöpsähti välillä melkeinpä en nyt sano liiankin kiihkeäksi mutta selvästi verenpaineita nostavaksi

arvoisa herra puhemies

mutta mitä tulee sitten lain käsittelyyn yleensäkin käytäessä keskustelua tulvadirektiivistä esimerkiksi jo hakeneet työllisyys ja osaamme käyttää taas keskustelua ei tulla voinut tulla rakennettujen vesistöjen osalta on muistettava että euroopan unionin tulvasuojeludirektiivi edellyttää että otetaan huomioon tulvasuojelunäkökohdat ja tämä koskee nimenomaan esimerkiksi rovaniemen kaupunkia

tämä pallas yllästunturin pallas hotelli josta on paljon puhuttu ja jota ministeri lehtomäki pohti vielä omassa tehtävässään edistää niin kyllähän sen pitää olla niin että luonnossa kun liikutaan niin siellä pitää olla majoituspaikkoja minne niitä on mahdollista rakentaa